eli viimeisen puolen vuoden ajan työttömyys on ollut nousussa ja ikään kuin tätä kehitystä meidän täytyy nyt pystyä myöskin hallituksen toimenpitein kääntämään

arvoisa puhemies

se mitä jäin kaipaamaan ulkoministeri stubbin puheesta on kyllä selvitys siitä tiedonkatkosta joka tapahtui lisäjoukkojen kotiinpaluun osalta tässä lokakuun aikana

haluaisin mielelläni kuulla miten on mahdollista ettei pääministeri saatikka tasavallan presidentti ollut tietoinen siitä että lisäjoukot palaavat suomeen ennen kuin vaalien toinen kierros on käyty vaikka poliittinen päätös oli tehty juuri sen mukaisesti että vaalit turvataan loppuun asti ja siihen turvaamiseen sisältyi myös mahdollinen toinen kierros jota ei sitten loppujen lopuksi kyllä käyty ollenkaan

arvoisa puhemies

tästä syystä hallitus kehysriihessään omissa päätöksissään pyrki löytämään vastauksia kaikkiin näihin kolmeen talouden haasteeseen ja ehkä se yhdistävä tekijä joka hallituksen toimia ja politiikkaa linjaa on työ

enimmäisvastuut pysyvät sekä oikeudellisesti että teoreettisesti samana evmn lainanannon määrästä riippumatta

sosialidemokraatit haluavat tukea lapsiperheitä paitsi palveluita vahvistamalla myös korottamalla lapsilisiä jo ensimmäisestä lapsesta

olisin halunnut nyt tietää onko tämä ulko ja turvallisuuspoliittinen valmistelu hallituksessa kenenkään käsissä kun tuntuu että hallituksen sisälläkään tieto ei ole kulkenut puolustusministeriöstä ulkoministeriöön eikä ulkoministeriöstä tasavallan presidentille eikä myöskään pääministerille

tämän toimen tavoitteena oli rohkaista yrityksiä kasvuun investointeihin työpaikkojen luomiseen ja toisaalta myöskin palkanmaksuvarasta huolehtimiseen

kiitos sille että hallitus toimii viime viikolla saimme keskustella täällä useamman tunnin rakennepaketista niistä rakenneuudistuksista joita olemme hallituksen toimesta tekemässä ja tänään pääsemme keskustelemaan ensi vuoden talousarviosta

voimmeko me luottaa siihen että hallituksella on ulko ja turvallisuuspolitiikan langat käsissä

tämän lisäksi haluamme kohtuullistaa esimerkiksi nyt korkeinta päivähoitomaksua maksavien keskituloisten tavallisten perheiden päivähoitomaksuja

on päivänselvää että euroryhmän päätös kasvattaa euroalueen palomuuria oli edellytys imfn päätökselle kasvattaa globaalia palomuuria

toiseksi hallitus katsoi että kapasiteettipäätös oli mahdollista tehdä evmn ja ervvn toimintaan liittyvien erojen ja riskien vuoksi

viittasin äsken siihen pitkään trendiin joka teollisuudessa on ollut jo näkyvissä

hallitus kyllä luo mielikuvia siitä että terveydenhuoltopalveluihin satsataan mutta todellisuudessa lisää parannuksiin vaadittavia resursseja ei ole tulossa

budjetin on oltava työlinjan budjetti eli kaikista keskeisintä on työn ja uuden kasvun vauhdittaminen sekä työllisyysasteen nostaminen

me sosialidemokraatit esitämmekin terveyskeskusten laaturemonttia

tämä hallitus totesi puoliväliriihen yhteydessä ja myöskin kehysriihen yhteydessä että me sitoudumme siihen tärkeään periaatteeseen ettei teollisuudelle enää lisätä kustannuksia hallituksen päätöksin ja toimin

yhdessä työllisyyslisäbudjetin viime viikolla keskustellun rakennepaketin ja myöskin syksyn työmarkkinaratkaisujen kanssa se muodostaa uskottavan ja vastuullisen talouspolitiikan kokonaisuuden

haluaisin kiittää tässä yhteydessä valtiovarainvaliokuntaa ja myös sen puheenjohtajaa budjetin käsittelystä täällä eduskunnassa

olemme systemaattisesti pitäneet kiinni periaatteesta jonka mukaan päävastuu kriisin hoidosta on ensiksi kansallisilla toimilla ja yksityisillä sijoittajilla ja vasta viime kädessä yhteiseurooppalaisilla toimilla

monessa yhteydessä olemme saaneet valiokunnan kanssa käydä keskustelua myöskin vapaamuotoisissa merkeissä sekä valiokunnan kokouksissa ja henkilökohtaisesti olen arvostanut tätä vuoropuhelua ja uskon että se on antanut meille kaikille myöskin eväitä näihin talouspolitiikan linjauksiin

pientä kansan ja työeläkettä saaville sosialidemokraattien budjetti sisältää täsmätoimia muun muassa asumistuen ja perusvähennyksen korottamisen

ensi vuoden talousarvion eri puolia on käyty läpi ryhmäpuheenvuoroissa joten en aio tässä yhteydessä lähteä ensi vuoden budjettia sen tarkemmin yksityiskohdittain läpikäymään

arvoisa puhemies

mutta sen lisäksi tarvitaan panostuksia uuteen edustaja pekkarisen välihuuto oli siinä mielessä hyvin ajankohtainen eli meidän täytyy myöskin synnyttää uusia kasvualoja ja tästä syystä hallitus panostaa kasvurahaston kautta informaatio ja kommunikaatioaloille ja siemenvaiheen yrityksiin

pysyvän vakausmekanismin evmn käyttöönotto tarjoaa nyt esitetyssä muodossaan suomelle entistä tehokkaamman ja turvallisemman välineen linjamme mukaisten tavoitteiden

sen sijaan koen että tässä yhteydessä olisi perusteltua nostaa opposition vaihtoehtobudjeteista ja myöskin vastalauseista esiin muutama asia

se on mielestäni hyvin tärkeää ja olen erittäin iloinen siitä että pekka ala pietilän johdolla tehty huolellinen työryhmätyö on saanut laajan poliittisen tuen eduskunnassa myöskin opposition puolelta ja näitä työryhmän esityksiä myöskin hallitus on hyvin määrätietoisesti eteenpäin viemässä

kun katsoin ja luin tuon keskustan vastalauseen täytyy sanoa että se on kaunokirjallisesti erittäin taitavasti laadittu

tämä ei sinällään ole yllätys hallitukselta jonka nokkamies visioi suomesta loputonta impivaaraa

niin kuin täällä moni puheenvuorossansa totesi nuoret ja nuorten hyvinvointi on keskeinen kysymys myöskin suomen tulevaisuuden näkökulmasta

ei mitenkään

te esitätte niin suuria menolisäyksiä että niitä ei ole realistista toteuttaa jos samalla esittää pitävänsä huolta julkisen talouden tasapainosta

kun keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttäjä edustaja kiviranta totesi hallituksen esityksen siirtävän suomen eun tarkkailuluokalle niin luettuani keskustan vastalauseen minun on todettava että keskustan esityksellä suomi reputtaisi jäisi luokalle

sen ohella on tietenkin tärkeää myöskin kannustaa ja luoda edellytyksiä osatyökykyisten nykyistä parempaan työllistymiseen sekä maahanmuuttajien kotoutumiseen jotka molemmat omalta osaltaan ovat tärkeitä toimia nimenomaan työllisyysasteen nostamisen näkökulmasta

kun menen brysseliin euroopan valtiovarainministereiden kokouksiin niin siellä euroopan komissio ja myöskin keskustalainen komissaari rehn vaatii suomelta lisää leikkauksia ensi vuoden budjettiin eli lisää säästöjä

niin kuin sanoin hallitus kehysriihessään teki myöskin päätöksiä joilla olemme vastaamassa suureen haasteeseen joka meille syntyy väestön ikääntymisen myötä

hallituksen nyt esittämät ratkaisut varmasti tarkoittavat hyvää mutta ne eivät kohdennu oikeudenmukaisesti eivätkä välttämättä lainkaan edes edistä energiatehokkuuden lisääntymistä

sinällänsä on hienoa että suomalaiset elävät entistä pidempään mutta valitettavasti se myöskin lisää kustannuksia ja aiheuttaa tässä suhteessa meidän julkiselle taloudelle haasteita

ja kun täällä luen teidän vastalausetta ja kuuntelen myös kipua jättäisi tilaa ei myöskin puheenjohtaja sipilää niin te esitätte lisää velanottoa ja menolisäyksiä ensi vuoden budjettiin

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

me teimme päätöksiä joilla me pyrimme nostamaan työllisyysastetta niin työuran alkuvaiheessa kuin keskivaiheessa muun muassa joustavan hoitorahan myötä kannustamme äitejä ja isiä pienten lasten vanhempia yhdistämään työntekoa ja lasten kanssa vietettyä aikaa nykyistä paremmin eli myöskin tukemaan osa aikatyötä joka ehkä pienten lasten vanhempien kohdalta ei tänä päivänä ole niin yleistä kuin se voisi olla

minusta kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa heijastui huoli suomen talouden tilasta ja myöskin se vahva näkemys siitä perusajatuksesta että tämänkaltaista hyvinvointimallia johon me olemme suomessa tottuneet ja jota me olemme vuosikymmenten ajan rakentaneet me emme voi tulevaisuudessa ylläpitää ilman korkeampaa työllisyysastetta mikä tarkoittaa sitä että me tarvitsemme suomeen uusia työpaikkoja meidän pitää luoda talouskasvulle edellytyksiä ja myöskin tukea nykyistä voimakkaammin työhön osallistumista

tämä fakta tuo jälleen esiin hallituksen puheiden ja tekojen epäsuhdan

perussuomalaisten osalta mieleeni tulee keskustelu jonka kävimme jo aikaisemmin tänä syksynä mutta joka tämän teollisuuden ahdingon myötä entisestään mielestäni ihmetyttää

oletteko te tukemassa suomalaista teollisuutta vai oletteko te esittämässä lisätoimenpiteitä joilla suomalaisen teollisuuden toimintaedellytykset entisestään heikentyisivät tässä yhteydessä

toisaalta teimme myöskin opintotukeen uudistuksia ja tällä opintotukijärjestelmän uudistamisella tietenkin pyrimme siihen että opiskelijat voisivat opiskella päätoimisesti ja myös valmistua nykyistä nopeammin

keinoista varmasti ryhmien välillä on erilaisia näkemyksiä mutta tämä perusajatus mielestäni oli kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa läsnä ja olen siitä henkilökohtaisesti hyvin iloinen

teillä on monia sinällänsä ihan hyviä ehdotuksia joilla te ikään kuin tuette suomalaista teollisuutta mutta sitten samaan aikaan te kuitenkin esitätte lähes miljardin euron lisärasitetta suomalaiselle teollisuudelle esittämällä kela maksun palautusta työnantajille

toisaalta tuottavuuden kasvu on ihan merkittävä tavoite kestävyysvajeen umpeen kuromisen näkökulmasta ja niin kuin tiedämme ja eilen salissa käytiin siitä pitkä keskustelu sekä kunta että sote uudistus ovat tasa arvouudistuksia mutta ovat myöskin tuottavuuden parantamisuudistuksia joilla me pyrimme omalta osaltamme vastaamaan siihen tarpeeseen joka meillä julkisen sektorin tuottavuuden parantamisen osalta on olemassa

eli on vaikea ymmärtää mikä on perussuomalaisten linja suomalaisen teollisuuden osalta jos vasemmalla kädellä esittää huojennuksia ja oikealla kädellä esittää sitten lisärasitteita

puheet ovat puheita

tämä väite ei kyllä pidä paikkaansa ja se on hyvä sen takia tässä yhteydessä todeta ettei väärä väite jää myöskin elämään historiankirjoihin

olen sanonut että me haluamme muuttaa verotusta oikeudenmukaisemmaksi ja tämän hallituksen toimenpiteillä verotusta muuten muutetaan oikeudenmukaiseksi

mutta ehkä se iso kysymys arvoisa puhemies työllisyysasteen parantamisen osalta johon hallituksen täytyy löytää myöskin konkreettisia uusia lääkkeitä on ikääntyneiden työntekijöiden työllisyysasteen nostaminen

me tiedämme että valitettavasti yhtiö ei ole pystynyt investoimaan sen paremmin turun telakalle kuin raumankaan telakalle joten näin ollen näitä taloudellisia ongelmia ei olisi voitu voittaa tällä pääomalainalla joka osoittautui myöskin lainvastaiseksi ja mahdottomaksi niin kuin hyvin joulukuulta muistamme

se edellyttää meiltä entisestään panostuksia talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseen mutta olen varma että tämä hallituksen budjettiesitys joka nyt on eduskunnassa käsittelyssä omalta osaltaan tuo tähän maahan myöskin lisää kasvun eväitä

nuorten yhteiskuntatakuu on yksi toimi jolla työuria pidennetään nimenomaan alkupäästä koska sehän on nimenomaan tavoite yrittää saada nuoria työelämään aikaisemmin yrittää saada nuorille tutkinto jonka kautta he pääsevät työelämään ja sitä kautta pidentää työuria

mitä tulee sitten keskustan puheenvuoroon niin minä arvostan sitä että keskustan ryhmäpuheenvuorossa erityisesti loppuosassa alku oli vähän räväkämpää edustaja rantakangas nosti esille yhteistyön merkityksen ja olen samaa mieltä siitä että jos jotain tämä pieni kansakunta on vuosien saatossa oppinut niin sen että yhteinen etu pitää pystyä asettamaan oman edun edelle yhteen hiileen pitää pystyä puhaltamaan kättä pitää tarjota toiselle ja vain sitä kautta syntyy sopu syntyy kansakunnan etu

sdpn luottamusbudjetti vahvistaa työllisyyttä kasvattaa suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen epävarmana aikana auttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä sekä vahvistaa suomen menestymisen edellytyksiä osaamisen palveluiden ja liikenteen muodossa

tästä syystä onkin mielestäni selvitettävä kaikki erilaiset vaihtoehdot ikääntyneiden irtisanomissuojan parantamiseksi mutta niin että nuoria ja ikääntyneitä ihmisiä ei aseteta vastakkain

sen lisäksi hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tehnyt toimenpiteitä työurien loppupäähän millä myöskin omalta osaltamme voimme edesauttaa että ihmiset olisivat työelämässä nykyistä pidempään

molemmat ovat hyvin haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla ja sen takia heitä ei pidä asettaa vastakkain mutta on hyvä asia että työ ja elinkeinoministeriö on nyt päättänyt tehdä selvityksen siitä millaisia vaihtoehtoisia keinoja voidaan harkita ikääntyneiden työsuhdeturvan parantamiseksi ja sitä kautta työllisyysasteen nostamiseksi

ihan samalla lailla kuin teidän esityksenne rakenteellisiksi uudistuksiksi puuttuvat tuosta teidän vaihtoehtokalvosarjastanne samalla lailla sieltä puuttuvat myöskin toimenpiteet joilla työuria todella pidennetään

mutta tätä sopimisen ja yhteistyön ajatusta vastaan kyllä mielestäni sotii se teidän ryhmäpuheenvuorossanne ollut ajatus siitä että eläkeikää pitäisi nostaa tässä ja nyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

me olemme pyrkineet tekemään päätöksiä hyvin kipeitä sopeuttamispäätöksiä niin että ne eivät kohdistu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin

muistan lukeneeni ennen eduskuntavaaleja edustaja soinin puheenvuoron jossa hän oli valmis korottamaan arvonlisäveroa mikäli se on välttämätöntä

tämä ajatushan tuotiin esille muutama vuosi sitten pääministeri vanhasen toimesta rukan lumien seurauksena ja me kaikki muistamme mitä silloin tapahtui ja mihin tuo johti

valitettavasti joudumme nostamaan arvonlisäveroa jotta me voimme taittaa valtion velkaantumisen mutta me kompensoimme sen pienituloisille sosiaaliturvan indeksikorotuksilla ensi vuoden alussa ja se on tärkeää oikeudenmukaisuusnäkökulmasta

tämä hallitus on lähtenyt siitä että me haluamme kunnioittaa sopimusyhteiskuntaa koska se on juuri se yhteisen edun edelle asettamisen logiikka että työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa he kantavat omalta osaltansa vastuuta ja hallitus on myöskin näitä ratkaisuja omalta osin tukemassa

mielestäni on hyvin tärkeää että näiden sopeutustoimien joukossa ei ole leikkauksia perusturvaan ei ole arvonlisäveron korotusta ja mitä tulee keskusteluun alennettujen arvonlisäkantojen nostamisesta niin ehkä on hyvä tässä yhteydessä todeta että hallitus ei ole valmistelemassa esitystä alennettujen arvonlisäverokantojen nostosta

mutta sitä en voi ymmärtää että perussuomalaiset omalla budjettiesityksellään ovat rankaisemassa vientiteollisuutta suomalaisen kansantalouden kivijalkaa jos näin voidaan sanoa

kiitoksia ryhmäpuheenvuorojen käyttäjille mielestäni erittäin hyvistä puheenvuoroista

kun edustaja soini viittasi duunareihin niin kyllä minä sanon että duunari ruukilla tai duunari metsolla näkee painajaisia perussuomalaisten vaihtoehtoisesta budjettiesityksestä siitä että perussuomalaiset iskevät miljardin lisämaksun suomalaiselle vientiteollisuudelle ja suomalaisille vientiyrityksille tässä taloudellisessa tilanteessa jossa ytistä ilmoitetaan ei nyt onneksi ihan päivittäin mutta joka tapauksessa viikoittain

jos jotain yhteistä yritin tuossa löytää kaikista ryhmäpuheenvuoroista se on se että jokaisessa puheenvuorossa kannettiin huolta julkisen talouden tervehdyttämisestä ja mielestäni se on erittäin hyvä asia

tästä on nyt tuloksena työmarkkinaratkaisu joka toki prosessina on vielä kesken ja me toivomme että liitot pääsevät myöskin työmarkkinaratkaisusta sopimukseen lokakuun loppuun mennessä

minusta on hyvä asia että suomessa käydään keskustelua virkamiehet valmistelevat erilaisia talouspoliittisia puheenvuoroja mutta se esitys ei kuulu tämän hallituksen agendalle

me kannamme vastuuta me haluamme tehdä omat kotiläksymme hyvin me haluamme huolehtia siitä että suomen hyvinvointivaltion rahoitus tulevaisuudessakin turvataan ja sen takia olemme valmiita tekemään tänä päivänä vaikeitakin päätöksiä

mielestäni kuten kehysriihessä jo tänne tuodussa lisätalousarviossa mutta myös syksyn budjettiriihessä johon hallitus kohta valmistautuu on tärkeää että me laitamme kaikki paukut työllisyyteen

väittäisin kyllä että mikäli noudatettaisiin tätä keskustan mallia että tässä ja nyt hallitus päättäisi nostaa eläkeikää vastoin työmarkkinajärjestöjen toimintaan

velkaantuminen pitää tulevaisuudessa pysäyttää